henkilökohtaisesti jään toivomaan parasta eli sitä että suomen kansa pääsee tulevaisuudessa aidosti osallistumaan päätöksentekoon niin että suomelle osoitetaan suuntaa sitovien kansanäänestysten kautta

eräisiin puheenvuoroihin viitaten huomautan että nyt ei ole kyse vähemmistöjen oikeuksien polkemisesta tai siitä että homoseksuaalit olisivat vanhempina yhtään sen huonompia kuin muutkaan ihmiset

eivät he ole

kyse on ennen kaikkea lapsen edusta alusta loppuun saakka ja sillä seikalla on oltava kaikista suurin arvo tässä keskustelussa

vaikka lakiesityksen mukaan homo tai lesbopari ei voi adoptoida yhdessä lakiin on kuitenkin jätetty sellaisen mentävä musta aukko kuten niikko mainitsi

vaikuttaa nimittäin siltä että adoptiolaki on suorastaan valmisteltu sukupuolineutraalia avioliittoa silmällä pitäen ministerin selittelyistä huolimatta

lakialoitetta on markkinoitu harkitun harhaanjohtavasti puhumalla tasa arvoisesta avioliittolaista mutta eihän kyseessä ole mikään tasa arvoasia vaan röyhkeä kajoaminen avioliittoinstituutioon ja siinä samalla lapsetkin halutaan uhrata itsekkyyden alttarille

ainoastaan me perussuomalaiset huomasimme adoptiolakiin piilotetun miinan ja halusimme lakiin tarkentavan kirjauksen siitä että adoptiossa lapsi sijoitettaisiin ensisijaisesti sellaiseen perheeseen jossa hän saa isän ja äidin

se on valitettavaa sillä adoptiolaki oli aivan ilmiselvästi valmisteltu tätä sukupuolineutraalia avioliittoa silmällä pitäen mikä lienee nyt jo tullut selväksi kaikille

on huomattava sekin että homoavioliitto kiilaisi adoptiossa myös avoliitossa elävän heteroparin ohitse

mielestäni tässä voi jo puhua oikeusministeriön huolella suunnittelemasta höynäytyksestä

osalle edustajista on toki samantekevää onko lapsella vanhempina vaikka kaksi miestä mutta homoavioliitto loukkaa syvästi kansalaisten tuntoja tai ainakin hyvin suurta osaa kansasta häväistessään miehen ja naisen välisen pyhän instituution

kun niin kutsutun salamitaktiikan mukaan edetään viipale viipaleelta seuraava epäpyhä siivu ja harha askel lienee vihreiden nuorten markkinoima moniavioisuus sen jälkeen ikärajojen laskeminen ja niin edelleen

avioliitto on yhteiskunnassamme myös kristillinen traditio

senkö että saisitte toteutettua vasemmistolaisen tasapäisyyden ihanteen jossa ei ole sukupuolta isänmaata ei äidinkieltä eikä kukaan omista yhtään mitään ettei joku toinen vain tulisi kateelliseksi

siitäkö haaveilette että ahneet kapitalistit voisivat huoletta tuoda maahan halpatyövoimaa ja maksimoida omat voittonsa tuhoamalla suomalaiset ammattiliitot työaikalait ja itsenäisyyden siinä samalla kun minareetteja alkaa nousta oman kulttuurimme savuaville raunioille

tulkitsen niin että erityisesti vihervasemmalla halutaan yhteiskunnan moraalisia tukipilareita kaataa

tasa arvoinen avioliittolaki kissanviikset kaikkea kanssa kyseessä ei ole mikään tasa arvo vaan kristillisyyden ja perinteisten perhearvojen täysin tahallinen maahan polkeminen

mutta yhteiskunnasta poistuisi monta jännitettä jos homoseksuaalit itse hyväksyisivät oman erilaisuutensa lakkaisivat meuhkaamasta ja luopuisivat vaatimasta muita muuttumaan yhä enemmän heidän kaltaisekseen

sukunimilakia voitaisiin helposti muuttaa mutta lapsi ei saa olla se hinta mikä maksetaan seksuaaliselta identiteetiltään vähemmistöön kuuluvan henkilön itsetunnosta

arvoisa puhemies

miksi pitää muuttaa toisen ihmisen pyhää sen vuoksi että pieni vähemmistö ei mahdu tradition raameihin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pääministeri kataisen jo nyt hylkäämä hallitus tekee leikkauksia ja veronkiristyksiä jotka kohdistuvat kansalaisten perustarpeisiin kuten asumiseen ja liikkumiseen

kyllä säästää pitää ja velkaantuminen on taitettava mutta se ei tapahdu sillä että niiltä jotka käyvät töissä tekevät lapsia maksavat asuntolainaa yrittävät elämässään jotain ja maksavat veroja niiltä jotka muodostavat tämän yhteiskunnan tukirangan kupataan kaikki mikä irti saadaan jotta julkishallinto voi jatkaa turpoamista

arvoisa puhemies

vaikka toisin mainostetaan kehitysyhteistyön määrärahoihin ei ole nyt tehty mitään tuntuvia leikkauksia vaan sinne maksetaan jatkossakin yli miljardi euroa kankkulan kaivoon

kiitos

tällaisina vaikeina talouden aikoina on erinomaista huomata että nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen nähdään paitsi inhimillisesti oikeana valintana myös kansantaloudellisesti erinomaisena sijoituksena

mainittu imatran esimerkki osoittaa että etenkin riittävän pienissä yksiköissä voidaan ongelmiin tarttua tehokkaasti ja säästää paitsi ihmiskohtaloita myös veronmaksajien rahoja

niin opetusalan ammattilaisten kuin nuorisotyönkin kentältä toistuvasti kuullun mukaan jätämme lähes tyystin hyödyntämättä juuri sen resurssin jonka pitäisi olla juuri nytkin edessämme nimittäin nuoret itse

tiedämme että suomi on yhdistysten luvattu maa mutta keskustelu yhdistys ja yhteisötoiminnasta keskittyy usein perinteisiin ja vanhoihin toimijoihin

olemme niin tottuneet byrokraattisesti ohjattuun yhteiskuntaan ja nuorten taluttamiseen kädestä pitäen ettemme ole olleet valmiita edes hyväksymään saatikka avittamaan nuorten omaehtoista syrjäytymisen vastaista työtä

yritysmaailmassa olemme jo huomanneet että joustavat persoonalliset pk yritykset johtavat maamme työllisyyskehityksen hyviä uutisia

toisaalta on helppo ymmärtää miksi sekä uudet pk yritykset että uudenlainen nuorten harrastustoiminta jäävät poliittisen tarkkailun ulkopuolelle monet näistä toimijoista kun eivät käy käsi ojossa viranomaisen ovella

kenties hyvät tulokset jotka tapahtuvat ilman viranomaisten myötävaikutusta ovat joillekin meistä liian kipeä muistutus aikojen muuttumisesta

se on kuitenkin kovin kallis energiantuotantomuoto ja tällaisessa taloustilanteessa jokainen siihen satsattu euro on mielestäni pelkkää rahan tuhlausta

on toki hyvä että aktiiviset nuoret pääsevät osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen mutta puoluepoliittinen toiminta pitäisi kyllä rahoittaa puolueiden muutenkin ylimitoitetuista tukirahoista

arvoisa puhemies

yhteiskunnan tukia tarvitsevat nyt kipeämmin nuoret joiden omassa arjessa ei ole mitään muuta kuin ahdistusta puutetta ja pelkoa

maamme muut työllistämisen korkeat kynnykset ovat sinänsä asia josta on syytä keskustella toisessa yhteydessä mittavammin

arvoisa puhemies

keskitetyn ja kankean byrokratian sijaan tulisi tarjota suoraa tukea pienille joustaville ja tehokkaille yksiköille ympäri maan oli toimija sitten kunta yhdistys tai yritys

meidän on oltava nuorten auttamisessa tukena ei hallintoon ja byrokratiaan hukuttavana esteenä

arvoisa puhemies

uutisten mukaan harvinaisten sairauksien määrää on lisännyt matkailun ohella se että suomeen tulee enemmän maahanmuuttajia trooppisilta alueilta

tiedustelen

missä määrin meillä on havaittavissa terveydenhoitokustannusten nousua asian takia ja onko näihin tautiepidemioihin henkilökunnan puolesta varauduttu

on hyvin huolestuttavaa jos sen tyyppiset kuin ebola denguekuume apinamalaria neekerisankkeri ja etelän maiden vakavat loistaudit ovat leviämässä tänne pohjolaan

arvoisa herra puhemies

tuloerojen kasvu työmarkkinoiden epävakaisuus ja sosiaaliturvan heikko taso kurjistavat niitä joiden tämä maa tulevaisuudessa on

arvoisa puhemies

edustaja tynkkyselle sanoisin että kysymys on siitä että liika on liikaa ja pieni suomi ei kerta kaikkiaan voi koko maailmaa pelastaa

vaikka tämän päivän ongelmat johtuvat monilta osin jo aikaisemmin tehdyistä virheellisistä ratkaisuista ei ole perusteltua jatkaa tiellä jonka tietää päättyvän umpikujaan ja vaikka yksi ministereistämme on eräässä puheessaan väittänyt että asemalta lähtenyttä junaa ei enää saa asemalle takaisin niin voin kokemuksen syvällä rintaäänellä todeta että tokihan junalla pystyy myös peruuttamaan

tähän himasen raporttiin perehtynyt aalto yliopiston professori haaparanta ihmetteli tänään lehtien palstoilla että miten ihmeessä tilanne on tällaiseksi päässyt että tuollaista raporttia kysytään ja julkistetaan

sen syitä ovat pienenevät ikäluokat ja huoltosuhteen heikkeneminen

kyllähän se tämmöistä vakaata hämäläismiestäkin vähän hätkähdyttää että hallitus joutuu palkkaamaan filosofin kehittämään itselleen tulevaisuusvision ja joutuu sitten jo saman tien tulevaisuusselontekoa julkaistessaan myöntämään että visio on täysin teoreettinen

oikea ratkaisu ei kuitenkaan ole se onneton sekasotku johon suomikin muun euroopan mukana aikoinaan lähti eli maahanmuuttajien siirtäminen synnyttäjiksi ja halvaksi työvoimaksi länsimaihin

tämä on näköalatonta huttua jolla yritetään sumuttaa suomalaiset jälleen kerran suostumaan siihen että tämä hallitus saisi viedä meidät yhä syvemmälle suohon

edellisen hallituksen ansioksi on luettava se että se nosti pienimmän äitiys ja vanhempainpäivärahan määrän samalle tasolle työmarkkinatuen kanssa

arvoisa puhemies

hallituksen selonteko kertoo että maapallo ei pysty elättämään meitä ja että globalisaatio on jo vienyt ja tulee jatkossa viemään vielä enemmän työpaikkoja pysyvästi pois suomesta

siitä huolimatta hallitus esittää meille ratkaisunaan globalisaation lisäämistä ja maahanmuuton edistämistä ja vieläpä lakaisten täysin maton alle piiloon kaikki maahanmuuton ongelmapisteet

kiinnittäisin huomiota myös opiskelijaperheiden tukien määriin sillä nuoria äitejä ja isiä jotka vanhemmuuden ohella haluavat pyrkiä elämässään eteenpäin tulisi tukea ja kannustaa

kotiäitiys ei saa olla suomalaiselle naiselle kirosana sillä äitiys on erittäin arvokasta työtä koko maan ja koko kansan tulevaisuuden hyväksi

siinä ei suunnitella suomalaisen työvoiman uudelleenkouluttamista oman osaamisen markkinoinnin tehostamista ei esitetä yhtään konkreettista keinoa esimerkiksi edistää pienyritysten syntymistä eikä visioissa ole yhtäkään ajatusta siitä kuinka globaalisti voitaisiin toimia siten ettei ihmisten tarvitsisi lähteä maailman ääriin leivän perässä

lapsiperheiden tuloerojen kasvu näkyy kuitenkin jo nyt yhteiskunnassamme

samaan aikaan kun osa lapsista elää yltäkylläistä elämää harrastaa kalliita harrastuksia ja kulkee kalliissa vaatteissa repussaan ipad ja tulevaisuutta ovat turvaamassa vanhempien tekemät säästöt elikkä rahastot osa lapsista elää perheissä joiden kuukausitulot jäävät alle kaikkien järjellisten rajojen

ihmiset joutuvat pakkosolidaarisuudesta tasapäistymään ja alentamaan palkkojaan ja jopa luopumaan työpaikoistaan kun firmat siirtävät tuotantolaitoksensa halpatyövoimamaihin ja orjan asemassa olevien ihmisten hyväksikäyttöön perustuviin yhteiskuntiin

suomalaisten pitäisi tuosta vain jakaa ihan kaikki niiden tulokkaiden kanssa jotka tänne laumoittain virtaavat ilmaisen elannon perässä kun maahan roudataan kielitaidottomia kouluttamattomia täysin erilaista arvopohjaa ja traditioita edustavia ihmisiä muka paikkaamaan meitä kohta uhkaavaa työvoimapulaa

näitä perheitä ei saa unohtaa vaan heitä on tuettava kaikin tavoin sillä suomi tarvitsee heidän lapsiaan tulevaisuudessakin

jos hyvinvointivaltioksi kutsuttu suomi lähtee leikkaamaan lapsiperheiltä niin monen mielessä herää kysymys siitä onko kyseessä enää hyvinvointivaltio ja jos lapset jäävät tekemättä sen vuoksi että perheitä ei tueta joudumme kohta kysymään onko kyseessä enää suomi

arvoisa puhemies

suomi ansaitsee sellaisia tulevaisuusvisioita joiden keskeisenä tavoitteena on itsenäinen turvallinen ja hyvinvoiva suomi ei sellaista saippuakuplien puhaltelua joka nyt meille esitellään suomen tulevaisuuden pelastajana

toivoisin ettei valtio siirtäisi enää yhtään enempää vastuuta kuntien harteille tilanteessa jossa muun muassa monissa kunnissa lastensuojelu ja päivähoito ovat ruuhkautuneet ja monia lapsiperheiden palveluita on jouduttu leikkaamaan

mielestäni sen että lapsiperheiden suuret ongelmat ja tilanne tiedetään ja jos heiltä silti ollaan tukia leikkaamassa pitäisi herättää myös hallituksen jäsenet tajuamaan ettei tämä juttu nyt ihan oikeaan suuntaan mene

vetoankin hallitukseen ettei se enää yhtään enempää kurjista lapsiperheiden asemaa vaan pyrkii löytämään keinoja lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnin turvaamiseksi

lopuksi kannatan edustaja juvosen esittämää epäluottamuslausetta yhteen maatilaan koska poissaolot edustajat komiikka ja

arvoisa puhemies

viime viikolla taloussanomien artikkeli kertoi että nyt kun tämä paketti hyväksytään on kreikkaa tuettu suuremmalla rahasummalla kuin mitä kreikan valtionvelka oli kriisin alkaessa

samaan aikaan kreikan pelastajien velat ovat kasvaneet saman verran kuin kriisiin on rahaa tuupattu ja siitä huolimatta kreikan valtionvelka on nyt suurempi kuin pari vuotta sitten

kun nyt mukaan on tullut salailua ja faktoista vaikenemista ja näitä paketteja pusketaan läpi lähes pakkomielteisesti kansalaismielipiteistä välittämättä niin helpostihan tässä tulee kylmät väreet ja erittäin pahaenteinen olo

ei ole mitään tolkkua siinä että vielä yksi lisäpaketti pitäisi nyt hyväksyä tilanteessa jossa kansainväliset talousasiantuntijat jo tietävät että ainoa ratkaisu ainoa oikea ratkaisu kreikalle on irtautua hallitusti eurosta kansainvälisen valuuttarahaston avulla

vaikuttaa pahasti siltä että tukipaketti ei auta kreikkaa yhtään koska sitä ei ole edes ajateltu ohjata kreikalle

se ohjautuu pankeille ja rahoittajille jotka turvaavat sillä omia saataviaan ennen kuin he itse pakottavat kreikan eroamaan eurosta

kuten edustaja soini päivällä sanoi hallituksen ajamalla politiikalla on tehty kreikasta eun siirtomaa jolla ei ole enää laisinkaan itsenäisyyttä talousasioissa

tämäkö on sitä vastuun kantamista että otetaan suomelle velkaa velan perään jotta voitaisiin maksaa toisten velat että myydään maita naapurille ja samalla ajetaan puolustusvoimat alas että keskitetään kuntalaisten palvelut taajamiin ja ajetaan maaseutu autioksi ja että kaikin mahdollisin keinoin ja tavoin kuristetaan omaa kansaa niin että meillä olisi paremmin varaa elättää esimerkiksi elintasopakolaisia

onko se vastuun kantamista että maatamme viedään salakavalasti kohti liittovaltiota niin ettei meillä ole sen jälkeen mitään sanomista oman tulevaisuutemme suhteen

minä ajattelen niin että meidän pitää kansanedustajina säätää sellaisia lakeja ja käyttää valtion varoja siten että tehdyillä päätöksillä olisi mahdollisimman laaja kansalaisten kannatus